pidetään kiinni hallinnosta kynsin ja hampain kun kunnissa pitäisi keskittyä siihen miten tuotetaan palvelut kaikkein tehokkaimmin niin että kuntalaisten verorahat käytetään kaikkein järkevimmin

todella toivon että tämä uudistus etenee ripeästi samassa tahdissa kuntauudistuksen kanssa koska kyllä yksi varmaan tärkeimpiä asioita joka meidän on kunnissa saatava pikaisesti kuntoon on erikoissairaanhoidon järjestäminen

sinne uppoaa valtavasti kuntien rahaa me päättäjät kunnissa emme pysty vaikuttamaan niihin laskuihin mitä kuntiin lähetetään

sitä kautta kaikki raha joka erikoissairaanhoidon hallinnointiin menee on pois sieltä perusterveydenhuollon palveluista ennalta ehkäisevistä palveluista ja siitä että voimme varhain puuttua ongelmiin joita kuntalaisilla on

toivotankin kovasti menestystä ministeri virkkuselle ja hyvää yhteistyötä sosiaali ja terveysministeriön kanssa että saamme kuntauudistuksen vauhdilla eteenpäin yhtä hyvällä vauhdilla kuin se on nyt lähtenytkin tähän asti

on hyvä että ensi vuoden talousarviossa on rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen edelleen tätä työtä aloitettiin viime kaudella kokoomuksen opetusministeri sarkomaan johdolla

me tiedämme minkälaista palautetta olemme saaneet

nyt onkin haettava kaikkia keinoja joilla lisätään luovuutta perusopetuksessa rohkaistaan kasvattamaan tiedonnälkää ja avarakatseisuutta ja myöskin kehitetään opiskelijoidemme ja koululaistemme itsetuntoa ja tässä tunnetusti ja todistetusti yrittäjyyskasvatuksella on suuri merkitys

sitä olisi oltava meillä varhemmin koulussa jo perusopetuksessa ja sen täytyisi sisältyä opetussuunnitelmiin ja ylipäätänsä koulujen opetuksen kehittämistyöhön

nyt kuitenkin esteenä ovat asenteet

miten me voisimme kehittää yrittäjyyskasvatusta suomalaisessa koululaitoksessa jotta oppimistulokset aidosti myös tätä kautta paranisivat

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että kuntauudistuksen tarve on havaittu joka puolella salia oikeastaan paitsi perussuomalaisten suunnalta jotka edelleen sujuvasti vastustavat myös kuntauudistusta mutta muutoin tarve on selvästi havaittu

kuntarakennelaki on lausuntakierroksella selvityshenkilöt lähtevät paikallisten kanssa tekemään juuri tätä työtä edustaja pekkarinen elikkä sitä miten nämä terveydenhuoltopalvelut kaikkein järkevimmin milläkin alueella järjestetään koska monilla alueilla on tehty hyvää työtä ja nyt on tärkeätä että myös paikallisia toimijoita kuullaan

keskustan malli on keskittävä demokratia etääntyy hallintoa lisää kun sen sijaan nyt hallituksen tavoitteena on tehdä malli jolla hallinnosta saadaan siirrettyä rahaa sinne kaikkein tärkeimpään eli palveluihin

siitä on kysymys

minä toivon edelleen että keskusta lähtee myös tukemaan tätä mallia jolla saamme edelleen euroja resursseja osaajia mahdollisimman paljon palveluja käsiä kuntiin tekemään työtä eikä rakennettua niitä hallintohimmeleitä kuten te haluatte

haluan myös omalta osaltani toivottaa ministerille menestystä ja myös kiittää siitä miten paljon hyvää työtä olette tehnyt nyt tämän budjettiesityksen eteen koska haasteet olivat valtavat ja maatalouteen kohdistetut leikkauspaineet olivat vielä suurempia

nyt henkilöstön puolelta on hiukan epävarmuutta siitä miten tämä uudistus etenee

kun lähisuhdeväkivalta on hyvin vakava ja yleinen ongelma suomessa kaikkialla niin minkälaista ehkäisytyötä tämän yleisen väkivaltatyypin vähentämiseksi on suunnitteilla

nyt onkin tärkeätä että huolehdimme niistä suomeen tulevista maahanmuuttajista jotka tänne jäävät ja noudatamme vastuullista kotouttamispolitiikkaa

meillä todellakin hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen pohja on heikkenemässä ja joudumme leikkaamaan niin koulutuksesta kuin meille tärkeistä sosiaali ja terveyspalveluista ja monesta muusta ja nämä leikkaukset kohdistuvat myös kehitysyhteistyöhön

sitä voidaan tehdä monella tavalla ja sisältö erityisesti ratkaisee

ja tähän meidän on löydettävä välineitä muidenkin maiden kanssa kuten muun muassa kenian ja vietnamin joissa voidaan vähitellen siirtyä enemmän kohti tällaista kauppayhteistyötä ja poliittista yhteistyötä toki niin että sitä tukea täytyy edelleen säilyttää niissä kaikkein hauraimmissa kylissä ja alueilla missä köyhyyttä on paljon

mutta jotta me pääsemme näissä leikkauksissa eteenpäin meidän täytyy ensinnäkin priorisoida meidän painopisteitä kehitysyhteistyössä ja näen tärkeänä että me painotamme suomessa kehitysyhteistyörahoja kaikkein köyhimmille alueille ja ihmisille

pidän myös tärkeänä että suomi näitä jo aiemmin pitkään rakentamiaan painopisteitä edelleen korostaa ja niistä erityisesti haluan nostaa esille naisten ja tyttöjen aseman vahvistamisen koska siitä yleensä koko yhteiskunta vahvistuu ja kehittyy

myöskin sen haluan nostaa esille että meillä on jatkossa enemmän vakaita toimivia demokratioita vähemmän korruptiota ihmisoikeuksia kunnioitetaan samoin oikeusvaltioperiaatetta ja myöskin sen että kaikkialla maailmassa pystytään tekemään semmoista työtä että on puhdasta vettä ja ruokaa ja niitä tuotetaan ja hallinnoidaan tehokkaammin

pohjoismaissa ja hollannissa on tehty hyvää työtä siinä että yritykset ovat päässeet mukaan ja jopa menestyneet kehittyvissä maissa ja samalla auttaneet kehitysmaiden yrityksiä ja yritystoimintaa kehittymään

meille on hyvin tärkeätä että myös kehitysmaat ja kehittyvät maat pääsevät paremmin mukaan maailmankauppaan ja sitä kautta ne pääsevät luomaan sitä omaa hyvinvointiaan ja työpaikkoja ihmisille

kuulin erään suomalaisen yrityksen kokemuksia siitä että kun kyseessä on vastuullinen suomalainen yritys joka lähtee toimimaan kehitysmaahan niin he lähtevät sillä asenteella että he kouluttavat paikallisia ihmisiä hyvään työkulttuuriin he opettavat ihmisiä tämmöisiin hyviin toimintatapoihin työelämässä ja kunnioittamaan työntekijöitä ja sitä kautta tämmöiset hyvät työelämän pelisäännöt leviävät myös kehittyviin maihin ja me parannamme ihmisoikeuksia työelämässä

mutta en kiellä sitä kuten edellinen vastuuministeri edustaja sirpa paatero tuossa sanoi että nämä leikkaukset tulevat olemaan hyvin vaikeita ja joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä

arvoisa puhemies

olen myöskin erittäin kiitollinen siitä että hallitus todella toteuttaa tätä talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumisohjelmaa ja tuo näitä toimenpiteitä nyt määrätietoisesti ja niille rahaa ja nimenomaan niin että nyt tässä kohdennetaan nämä lisäykset koko tähän ketjuun eikä johonkin osaan niin kuin aikaisemmin

ja sitten on vielä nämä lisäykset harmaan talouden selvityskeskus sekä käännetty alvi joka otetaan ensi vuoden huhtikuun alusta käyttöön

sitten kysyisin ministeriltä kun todella kansalaiset toivovat poliisin näkyvyyttä ja sillähän on ennalta ehkäisevä vaikutus miten nuorten kanssa onko esimerkiksi nyt nettiin mahdollisuuksia lisätä poliisin näkyvyyttä

onko tähän jonkinlaisia suunnitelmia olemassa

arvoisa puhemies

meillä on ollut luomutuotteita tarjolla hyvinkin paljon mutta kuten me kaikki tiedämme luomutuotanto ei välttämättä ole hyvin kannattavaa ja välttämättä sitä ei ole kovinkaan paljon meillä tutkittu

tällä hetkellähän on käynnissä nimenomaan selvitys ja ollut puhettakin siitä että tämmöinen luomuinstituutti voitaisiin perustaa koska tarvetta on sille että luomutuotannosta tehtäisiin tehokkaampaa kannattavampaa kaikin puolin nimenomaan viljelijän näkökulmasta sellaista että se olisi varteen otettavaa elinkeinotoimintaa

olisin myöskin oikeastaan tässä edustaja komin tavoin kannustanut siihen että kun tämmöinen esitys jatkossa tulee niin mikkeli jossa ruralia instituutissa tämmöistä luomututkimusta on tehty hyvinkin pitkään olisi tähän tarkoitukseen erittäin hyvä paikkakunta

esitykseenhän ei sinänsä sisälly tämä sijoittautumispäätös mutta käytännössä tästähän täällä keskustellaan ja myöskin valiokunnassa tätä asiaa sivuttiin hyvinkin paljon

kritiikkiä ja epäilyä kyllä esitettiin mutta myös positiivisia kannanottoja ja kaikki kritiikki ei suinkaan ollut tulkittavissa vastustukseksi

suhtaudun itse tähän esitykseen hyvin maltillisesti ja objektiivisesti mutta tietysti itäsuomalaisena kansanedustajana pidän alueellistamistoimia erittäin tärkeinä

esitystä on kuitenkin valmisteltu hyvin puutteellisesti ja siitä syystä yhdyn täysin niihin huoliin joita myöskin sosiaali ja terveysvaliokunta nosti mietinnössään tämän esityksen käsittelyn yhteydessä

niitä on täällä moneen kertaan lausuttu tänään mutta lyhyesti nostan vielä neljä asiaa

kun asiaa käytännössä viedään eteenpäin tämän käsittelyn jälkeen niin siirtymävaiheessa näitä henkilöstöhallinnon toimenpiteitä joita puheenjohtaja rehula tässä kävi yksityiskohtaisesti läpi näitä toimia on tehostettava joustavia työjärjestelyjä on kehitettävä ja erityistä huomiota on kiinnitettävä tässä muutostilanteessa johtamiseen

lääkelaitoksen siirtymävaiheessa on huolehdittava siitä että lääkelaitoksen merkittävä rooli eun yhteisessä lääkevalvonnassa tulee edelleen säilymään korkeatasoisena

samoin siirtymävaiheen aikana on huolehdittava siitä että keskus kykenee kaikissa tilanteissa huolehtimaan lääketurvallisuuteen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistään

onkin tärkeää että näihin kaikkiin valiokunnankin esittämiin huoliin paneudutaan niitä pyritään ehkäisemään ja niitä seurataan jatkossa

toivon kuitenkin että tämä nyt melko puutteellisesti valmisteltu esitys tai hyvinkin puutteellisesti valmisteltu joiltakin osin ei vaikuta hallituksen tuleviin alueellistamisratkaisuihin jarruttavasti tai negatiivisesti

pääkaupunkiseudun ulkopuolella saavutetaan usein pitkällä tähtäimellä ainakin kustannushyötyjä kun toimitilavuokrat ovat yleensä alhaisemmat monille aloille työvoimaa on saatavilla paremmin ja on myös totta se että usein työvoima pienemmällä paikkakunnalla sitoutuu paremmin työtehtäviinsä ehkä senkin takia kun vaihtoehtoja ja vaihtamismahdollisuuksia ei ole niin paljon

olen kuitenkin vakuuttunut siitä että kun uusi keskus aloittaa toimintansa kuopiossa ja kun toiminta vakinaistuu ja pääsee tästä siirtymävaiheesta ohi niin siellä uusi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus tulee tekemään erittäin laadukasta työtä

kuten on kuultu kuopiossa on korkeatasoista lääketieteen osaamista sekä vahva lääkealan osaamiskeskittymä ja siellä tulee myös aloittamaan uusi erinomainen itä suomen yliopisto

rantakangas sanoi että hallituksen elvytystoiminta on ollut ajoituksellisesti onnistunutta ja ansaitsee kiitoksen

nuorisotyöttömyys on vakava ongelma ja sitä ei missään nimessä pidä vähätellä mutta sitä täytyy myöskin tarkastella realististen lukujen valossa

olen ollut täällä huomaavinani kun oppositio eilen arvosteli hallitusta työllistämistoimista että jossain määrin se näki väärin näitä hallituksen työllistämistoimia

hyvin hanakasti siellä vertailtiin euroja joita oli nimenomaan pitkin vuotta myönnetty lisätalousarvioissa työttömyyden hoitoon ja mitattiin hallituksen työllisyyden toimia hyvin kapeasti yhden budjettimomentin perusteella

kuitenkin näitä toimia on lisätty tänäkin vuonna pitkin vuotta useassa lisätalousarviossa aina tarpeen mukaan ja näistä hyvin monet toimet ovat edelleen käynnissä ja vaikuttavat nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kuten tämä erinomainen sanssi kortti

toki nytkin on edelleen seurattava tätä työllisyyden kehittymistä tuoko tämä orastava kasvu sen että työttömyys todella lähtee laskuun ja erityisen suurta huolta meidän on kannettava nuorisotyöttömyydestä ja myös pitkäaikaistyöttömyydestä

tällä vaalikaudella eläkeläisten veroastetta on kaikilla tulotasoilla laskettu enintään palkansaajan tasolle ja näitä toimenpiteitä on tehty neljänä vuonna peräkkäin eli myös ensi vuodelle tehdään neljäs uudistus eläketulovähennykseen verotuksen kiristymisen kompensoimiseksi

kotimaiselle turpeelle esitetään matalampaa porrastettua verotusmallia ja sen verottaminen ei perustu puhtaasti ympäristöperusteisiin ja tämä on hyvin perusteltua koska turpeen hinnan liian suuri nousu voisi tehdä kuitupuun lämmityskäytöstä liian houkuttelevaa tai toisaalta lisätä kivihiilen käyttöä

turve on meille mahdollisuus ja siitä on tehtävä seuraavan sukupolven polttoaine mutta siitä on todellakin onnistuttava vähentämään päästöarvoja

tämä on ongelma joka erityisesti tuolla järvi suomessa sisävesien äärellä haittaa monia järvien rannoilla asuvia ja kesäasukkaita

turpeen keräämisen haitat on paremmin minimoitava

olisi vaadittava että yhtiö osallistuu vesistöjen puhdistamiseen ja todellakin kehittää teknologiaa siihen suuntaan että näitä vesistöongelmia saadaan vähennettyä

olisin kysynyt tästä ministeri anttilalta äsken hänen hallintoalansa debatissa mutta en valitettavasti saanut puheenvuoroa joten nyt syyhytenseur

kun ministeri uskoo

neste lepovuoron jälkeen käydään sitten debattiin joka on enintään jään vaille vastausta

paikallista tiedonvälitystä ja tapahtumia niistä saadaan tietoa sitä kautta mutta myös tämmöisenä kulttuuriperimän ja kulttuuri identiteetin luojana ja säilyttäjänä niillä on tärkeä merkitys

miten turvataan se että jatkossa joka maakunnassa on ja onhan oma alueellinen toimitus

sitten toinen kysymys

kun nämä kesän myrskyt on tosiaan nyt koettu ja seuraukset kuultu niin onko näistä oppineena käynnistetty minkälaista kehittämistyötä nimenomaan viestintään liittyen niin että jatkossa kun ja jos tämmöisiä myrskyjä tulee ihmisillä on hädän keskellä mahdollisuus saada yhteyttä viranomaisiin paremmin kuin näiden myrskyjen aikana